tämä on pakkolaki ja se siinä mielessä kyllä tulee äärettömän huonoon aikaan sekä perheille että kunnille ja kyllä minä nyt toivoisin että hallitus alkaisi käyttää järkeään näissä ideoissa joita ei ole lainkaan loppuun saakka mietitty

lapsen etu lapsen oikeudet ovat suomalaisessa lainsäädännössä valitettavan usein vielä veteen piirretty viiva eivätkä perusoikeudet palveluissa esimerkiksi toteudu

traagista palvelujen heikko saatavuus on mielestäni erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämässä ja heidän kohdallaan

tästä on huomautettu jo vuosia sitten aiemmissa kertomuksissa

lasten ja nuorten pääsy palveluihin on usein kiinni siitä missä kunnassa he asuvat ja tämä sama siis pätee myös näihin sijoitettuihin lapsiin joiden sijaisvanhemmilla on kohtuuton tehtävä taistella lasten tarvitsemista palveluista kuten terapiasta ja muusta tuesta

sijaisvanhemmilla ei ole edes juridista asemaa lasten elämässä mutta silti heille tässä yhteiskunnassa on jotenkin vain sälytetty velvollisuus saada järjestettyä näille lapsille palveluita erittäin tarpeellisia palveluita

erittäin epätasa arvoisesti tässä yhteiskunnassa toteutuvat myös huoltajuusriitojen sovittelut ja kysymys on hyvin erilainen maan eri osissa

ne kuormittavat oikeuslaitosta kohtuuttomasti

nyt tähän sovittelupalveluasiaan on hallitusohjelmassa luvattu parannusta ja pidän sitä kyllä äärettömän tärkeänä asiana paitsi näitten aikuisten kannalta niin erityisen tärkeänä tietenkin lasten hyvinvoinnin kannalta

monet lapset joutuvat jos vain pääsevät vuosien terapiaan kun joutuvat vuosikausia olemaan kiistakapulana näissä huoltajuusriidoissa

arvoisa puhemies

karua luettavaa siksi että niistä selviää oikein hyvin se kuinka hajallaan ja sirpaleinen ja huonosti resursoitu niinkin tärkeä asia kuin lastensuojelun kokonaisuus suomessa on

ihmettelen kyllä kovasti miten näillä valtionosuusleikkauksilla joita tällä kaudella tullaan tekemään jättimäisen suuria sellaisia kunnilla on mahdollisuutta parantaa tilannetta aika graavilla alueella jossa koko ajan tapahtuu uutta ja pahoinvointi lisääntyy

miten pystytään vastaamaan lasten perheiden ja nuorten pahoinvoinnin haasteeseen saatikka parantamaan ennalta ehkäiseviä palveluita

lapsiperheiden kotipalvelu tilapäinen kotiapu on yksi tehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä ja uupumista ja jopa huostaanottoja toisessa päässä

tämä on erittäin vakava asia ja minusta tässä kannattaisi kyllä ihan istahtaa ja miettiä ja puuttua ja lopettaa se kuntien kurittaminen jotta kunnat pystyisivät vastaamaan näihin haasteisiin

päivähoidon ryhmäkoot ovat aivan liian suuret ja kasvavat joissakin paikoin koko ajan niistä puuttuu lastentarhanopettajia eli pedagogista henkilökuntaa ja lasten päivät venyvät aivan liian pitkiksi

arvoisa puhemies

uuden tutkimustiedon mukaan hoitovapaalta töihin siirtyvät naiset työllistyvät jopa paremmin kuin samanikäiset naiset keskimäärin näin sanoo professori liisa keltikangas järvinen

sehän tietysti kuulostaa suurelta summalta mutta esimerkiksi työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö on laskenut että sillä pystytään auttamaan hyvin hyvin pientä joukkoa nuoria esimerkiksi työmarkkinatuella ylläpitokorvauksilla

kotona tehty työ lapsen kanssa on erittäin arvokasta

tuolla määrällä ei pystytä tavoittamaan läheskään kaikkia niitä nuoria jotka ovat tulottomia ja yhteiskunnan ulkopuolella ja jotka ovat tietysti kaikkein heikoimmassa asemassa

arvoisa puhemies

väestöliiton perhebarometrin mukaan lapsiperheissä kaivataan lisää sekä aikaa että rahaa

turvallisen ihmisen puute on monen lapsen kohdalla polttava ongelma

tällä hetkellä elämme kuitenkin aikaa jolloin ihmissuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa

stakesin eli nykyisen ter veyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuskat saus paljasti laajan ja voimakkaan yhteyden lapsuudenaikaisten ongelmien ja aikuisuuden mielenterveyshäiriöiden kehittymisen välillä

sen viimeistään pitäisi osoittaa miten tärkeätä olisi huolehtia perheistä ja lasten hyvinvoinnista koko kasvun ja kehityksen ajan niin kotona koulussa kuin harrastuspiireissäkin

sekä työpaikoilla että hallituksen toimin on uskallettava tehdä muutoksia niin että perheiden erilaiset elämäntilanteet otetaan paremmin huomioon

tärkeätä olisi lisätä nyt joustavia työaikaratkaisuja pienten lasten vanhemmille kuten täällä on tullutkin esille parantaa osa aikatyömahdollisuuksia ja korottaa siis ehdottomasti korottaa kotihoidon tukea

arvoisa puhemies

muutoksen syinä ovat olleet työllisyyteen liittyneet vaikeudet ja asumisen kallistuminen mutta myös perhepoliittisten tulonsiirtojen reaalisen tason lasku

suomella on vahvoja kilpailukykytekijöitä siinä muun muassa maailman neljänneksi suurin biokapasiteetti per capita tieteellinen ja teknologinen osaaminen liiketoimintaosaaminen ja niin edelleen ja globaalia kysyntää kasvattavat tietenkin resurssiniukkuus ja tarve ilmastonmuutoksen hidastamiseen

olisi ohjattava uskottavat rahalliset panokset biotalouteen ja mikä tärkeintä luotava toimintaympäristö biotalouden kokeiluihin

minä toivon että olisi järkeä pelastaa mitä pelastettavissa on eli antaa lasten nuorten ja lapsiperheiden elää parempaa elämää suomessa tänä päivänä

näillä lapsena syövän sairastaneilla on valtavasti myöhäishaittoja näistä vahvoista syöpähoidoista ja nyt pitäisi ponnistella lasten syöpähoitojen myöhäishaittojen tunnistamiseksi ja jälkiseurantayksiköiden perustamiseksi julkiseen terveydenhoitoon

peruspalveluministeri sai elokuussa asiaa pohtineen työryhmän mietinnön jossa tätä asiaa on pohdittu ja jossa ehdotetaan sitä miten tämä järjestelmä tunnistaminen ja kuntoutus julkiseen terveydenhoitoon voitaisiin luoda

nyt peruspalveluministerillä on tuhannen taalan paikka ottaa tämä asia hanskaan viedä se eteenpäin mahdollisesti tehdä siitä asetus ja järjestää asialle myös resursseja

kuitenkin meillä on kirjaus hallitusohjelmassa että painopiste lastensuojelun sijaishuollossa pitäisi saada siirtymään laitoksista perheisiin päin

arvoisa herra puhemies

me emme tarvitse enää uutisia joissa pienet kolmi ja nelivuotiaat lapset ovat keskellä yötä kylmissään kadulla niin kuin jälleen kerran saimme lehdestä lukea

arvoisa herra puhemies

lapsilisän korotus kolmannesta lapsesta kotihoidon tuen hoitorahan korotus ja yksityisen hoidon tuen korotus edistävät samaa tavoitetta

monien sosiaalipalveluiden luonne on toisenlainen kuin terveyspalveluiden ja toivonkin että sosiaalipalvelut eivät tässä uudistuksessa jää terveyspalveluiden jalkoihin

kuntien kannattaa palauttaa tämä palvelu työkalupakkiinsa jos ne aikovat tehokkaasti estää ennalta lapsiperheiden uupumista raskaan lastensuojelun tarvetta ja jopa kiireellisiä huostaanottoja

ennalta ehkäisevästä työstä on täällä puhuttu paljon

minäkin olen siitä kiinnostunut ja hiukan huolestunutkin koska se on niin avainasemassa jos haluamme vähentää eriarvoistumiskehitystä terveys ja hyvinvointieroja siitä että sinne todella sitten riittäisi paukkuja

muita lastensuojeluasiakkuuksien taustatekijöitä olivat mielenterveysongelmat päihteiden väärinkäyttö perheristiriidat vanhempien riittämätön vanhemmuus avuttomuus ja osaamattomuus

nythän nimenomaan ennalta ehkäisevästä työstä varhaisen tuen palveluista on leikattu rajusti koko peruspalveluiden ketjussa niin että muuttuuko nyt tyyli ja riittääkö sitä rahaa sinne varhaiseen tukeen

lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi ehkäisevän lastensuojelun toimia pitää myös johdonmukaisesti lisätä äitiys ja lastenneuvolassa päivähoidossa opetuksessa ja nuorisotyössä silloinkin kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

toivottavasti

esimerkiksi lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelun koko kenttä ovat kovasti uudelleenjärjestelyn ja rahoituksen puutteessa

näin tehdään esimerkiksi norjassa jossa joka toinen vuosi toteuttava kampanja tuottaa satoja sijaisperheitä lastensuojelun sijaishuollon tarpeisiin

arvoisa puhemies

ammattitaitoisista sosiaalityöntekijöistä on pulaa se on täällä tullut esille jo moneen kertaan ja vain harvat kunnat ovat vielä kohdentaneet valtionosuuksien lisäystä nimenomaan uuden lastensuojelulain edellyttämiin moniin toimiin

rekrytoinnin järjestämiseen otti kantaa myös sosiaali ja terveysvaliokunta ja kiirehti näitä kampanjoita ja totesi että valtion tulee osallistua niihin

vaikka päätös josta nyt puhun onkin tehty parlamentaarisesti ja vaikka minua nyt ehkä syytetään jälkiviisaudesta niin kysyn kuitenkin että miksi tarvitaan viisi tilaajaa

sosiaali ja terveysministeriön pitääkin ohjeistaa riittävästi kuntia että lastensuojelutyön laatu oikea aikaisuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuisi myös käytännössä

miksi tarvitaan viisi tilaaja aluetta

puolustusvoimauudistuksessa ei monen muun seikan ohella ole otettu huomioon ollenkaan huoltovarmuusnäkökohtia ei ainakaan riittävästi kun materiaalihankintoja nyt karsitaan rajusti

eikö olisi ollut järkevämpää luoda yksi tilaajaorganisaatio joko sosiaali ja terveysministeriön thln tai vaikkapa kelan yhteyteen

kun omat vanhemmat eivät pysty kasvatustehtäväänsä hoitamaan nimenomaan perhehoito tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kokea vakaata perhe elämää luoda läheisiä pysyviä ihmis ja kiintymyssuhteita ja oppia elämän perusasioita

perhehoitajalain avaaminen on luvattu tehdä tällä hallituskaudella ja olen iloinen että ministeri risikko perustaa lain avaamista varten työryhmän tulevan vuoden alussa

joidenkin kuntien menot näyttävät nousevan huomattavasti tai ainakin ne ovat nyt tulleet julki tämä rahoituspuolikin ja suhteessa toisiin kuntiin suuria eroja on olemassa

tuotantoalueilla joudutaan tämän lisäksi tekemään palkkaharmonisointi ja kun palkkaharmonisointia tehdään niin siinä kyllä yleensä sitten harmonisoidaan ne palkat sinne yläkanttiin sinne suurempaan summaan

toinen johdonmukainen painopiste kunta ja terveysjaoston mietinnössä on nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä

mutta kriittisenä ihmisenä haluan kuitenkin vielä muistuttaa että sote uudistuksen lähtökohdat olivat varsin erilaiset kuin mitä nyt on päätetty tehdä

tuo työ on ministerin äskeisen puheenvuoron mukaan alkanut ja se on ehdottoman tärkeätä että väliinputoajaryhmiä ei ole niin kuin tällä hetkellä noitten ikärajojen hajanaisuuden vuoksi

nimittäin kuntayhtymäthän olivat tuossa uudistuksen alussa lähes kirosana ja nyt ne on hyväksytty

esimerkiksi tämän hyvän ja toimivan vanhuspalvelulain ja nyt esitettyjen määrärahojen epäsuhta herättää kyllä huomiota ja saa epäilemään kuinka tämä yhtälö onnistutaan toteuttamaan

kuntayhtymät ovat sivumennen sanoen suurin piirtein samat alueet kuin sairaanhoitopiirit

aivan uuden tyyppisiä nuorille suunnattuja neuvonta ja tutkimuskeskuksia onkin alettu perustaa terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä esimerkiksi kuopiossa

perhehoitoliitto jonka puheenjohtajana toimin voin sen tässä suoraan tunnustaa on saanut erinomaisesti apua raha automaattiyhdistykseltä

aivan lopuksi haluan vielä sanoa että jos joku kuvittelee että tästä sote ratkaisusta tulee heti runsaasti säästöjä niin epäilenpä että ei pitkään aikaan vielä ja alkuvaiheessa ei missään ta pauksessa

muistisairaille ikäihmisille joita suomessa on valitettavan paljon tällainen perhehoito asuminen perheessä on erinomainen mahdollisuus koska monet ikäihmiset ovat turvattomia siellä kotonaan senkin jälkeen että siellä kotipalvelu käy useita kertoja

täällä on vähän vähäteltykin sitä kuntademokratiaa että ei nyt kannattaisi puhua siitä mitä kuntademokratia tällä hetkellä on jos pienten kuntien rahat menevät sote palveluihin

arvoisa puhemies

keskusta pitää edelleenkin kiinni siitä että omaishoitajien palkkion verovapaus toteutetaan ja että jatketaan jo viime kaudella aloitettua työtä sen eteen että yhtenäiset kriteerit luodaan palkkion maksatukselle ja maksatus siirretään kelalle

totta kai tämä tilanne näkyy siinä että palveluita saa myös huonommin sen takia että ihmisillä on hätä heillä on toimeentulovaikeuksia heillä on paljon monenlaisia ongelmia perheissä

tällaista tämä on

kyllä kannattaa nyt uskoa näitä lastenneuvolan työntekijöitä ei pelkästään helsingissä vaan koko maassa että nyt ollaan ottamassa valtavaa harppausta taaksepäin kun aikaa perheitten pulmiin ei ole kuin se puoli tuntia esimerkiksi täällä helsingissä sanovat terveydenhoitajat joita haastateltiin tähän selvitykseen

osa heistä on omaishoidossa ja osa saa kotipalveluita

arvoisa puhemies

tästä suuresta joukosta ministerit eivät tuossa desimaaliväännössä olleet lainkaan kiinnostuneita eikä ministeriaitiosta myöskään myönnetty että hallitus leikkaa rajusti kuntien valtionosuuksista

arvoisa puhemies

tässä uudessa oppilashuoltolakiesityksessä on sellainenkin kohta todellakin että oppilasta koskevaa tietoa joka liittyy hänen hyvinvointiinsa tai ongelmiinsa ei saisi antaa esimerkiksi koulun rehtorille

kyllähän tämä moniammatillinen yhteistyö on nyt se jota kouluissa pitäisi edistää ja jos ei lapsen opettaja tai rehtori voi osallistua millään tavalla tämän lapsen jolla niitä pulmia on asioiden ratkaisemiseen niin ollaan kyllä aika kaukana todellisuudesta ja vähän ihmettelen että kyllä tämäntyyppiset ongelmat vielä varmaan ehtisi korjata siinä oppilashuoltolaissa koska tässä ei ole mitään järkeä